ja sen määräysvaltaa olevasta ja sen määräysvallan kohteena olevasta

ympäristövaliokunnan aikaisempien lausuntojen mukaan on oikeudenmukaista ja linjakasta että eri kaatopaikat ja eri jäteyritykset niin sanotusti ovat samalla viivalla verotuksen suhteen tämä on linjattu ympäristövaliokunnan mietinnöissä

kööpenhaminasta pitää etsiä planeetalle globaalista uutta tietä jolla ekologisesti sosiaalisesti mutta lopulta myös taloudellisesti kestävämmällä tavalla voimme edetä tulevaisuuteen maapallon luonnon moninaisuus säilyttäen

en epäile käyttää nämä tien ylitse menevät ekologiset käytävät vai ei ja ne sitten jäivät vähemmälle tässä mietinnössä

jo puh säätiöstä

hän ei käsitellyt kehittyvien maakuntien suomea ei nova group yritystä eikä muutakaan siitä mikä on aiheuttanut tämän ongelman ja se teki tästä vastauksesta eduskunnalle todellakin onton

nykymenon ahneus talouden tulokset ovat tiedossa vastikään ja niiden keskellä nyt rimpuillaan

onpa kyseessä vihreä kapitalismi tai sitten se perinteiseen ahneuteen ja itsekkääseen rikastumiseen perustuva talousjärjestelmä niin lopputulos on planeetan ja ihmiskunnan ja muiden lajien kannalta epätoivottava

mielelläni näkisin että koko vihreä eduskuntaryhmä olisi mukana hylkäämässä tämän esityksen lopullisessa toisessa käsittelyssä

sillä kyllä saatiin hiukan vauhtia tähän asiaan ja ympäristöministeriöön

se ei todellakaan merkitse että kunnallisilta kaatopaikoilta jotka ainoastaan tällä hetkellä maksavat jäteveroa tai ovat jäteveron piirissä pitäisi tämä veromuoto poistaa vaan päinvastoin pitäisi ulottaa se kaikkiin myös yksityisten yritysten ylläpitämiin kaatopaikkoihin

aina kun ihminen on lähempänä paikkaa jota täällä lainsäädäntö koskee ehkä hän tuntee sen sitten paremmin ja sillä tavalla suhtautuminen paranee

mutta tietysti on huomattava se että päästökaupalla kuitenkin jos se katto pidetään ja sitä todella aina alennetaan ja se pidetään matalalla ja sitten ei mennä näihin cdm ja ji systeemeihin joint implementation ja clean development mechanism silloin päästään myös todelliseen tulokseen

mutta kaiken kaikkiaan tässä siis mentiin hyvinkin nopeasti eteenpäin ja toisin kuin jossakin muussa kuten selkämeren kansallispuistossa tässä ei ole ollut sellaisia ongelmia jotka olisivat hidastuttaneet tämän etenemistä

näin ollen arvoisa puhemies tämä esitys on linjassa aikaisempienkin lakialoitteiden kanssa

se on kuitenkin päästöjen laskemisen kannalta ongelmallinen koska se on sidottu bruttokansantuotteen kasvuun

arvoisa puhemies

no nyt eussa on kuitenkin pidetty korkealla sitä päästökattoa ja se vähennyskulma on ollut kohtuullisen pieni niin kuin äsken totesin

nyt tässä ehkä uutta on se että polttoon menevä jäte yhdistetään tähän laajentamiseen luontevalla tavalla niin kuin se kuuluu

arvoisa puhemies

veron nosto on maltillinen ja sen lisätuotto on merkittävä erityisesti jos ja kun jäteveron pohjaa laajennetaan

se on samalla ikään kuin halvempi ratkaisu ja finavian näkökulmastahan se ei ole kestävää tietenkään eikä mielestäni myöskään laadukkaiden palvelujen näkökulmasta mutta tällaista trendiä tuodaan tämän irlantilaisen lentoyhtiön toimesta suomeen

kaltiokumpu on poistunut mutta haluaisin todeta että ed

pentti oinonenkin paikalla mitä perussuomalaiset ilmoittavat ettei mitään päästökauppaa tarvita kun ei ole mitään ilmastonmuutostakaan koska nyt sataa lunta ja on pakkasta ulkona on sitä pöljäpopulismia jolla ajatellaan että baarin mies jostakin takahikiältä voidaan hankkia äänestäjäksi

tässä muutama asia on vielä hyvä huomioida sen lisäksi mitä valiokunnan puheenjohtaja tästä laajasti kertoi

tiusanen on viime vaalikausilla niin kauan kuin on täällä ollut aina ollut ympäristöverojen puolesta ja nimenomaan sillä tavalla että ne eivät kohdennu erityisesti tai ensisijaisesti pienituloisten ihmisten maksettavaksi

polttava kysymys on kehittyvien maiden toistuvat pettymykset

näin ollen tästä kokonaisuudesta olisi otettava se ensimmäiseksi kysymykseksi mikä tämä hanke on kansallispuiston tulevaisuuden näkökulmasta siis ei mitään elinkeinokysymystä vaan kansallispuiston ja luonnonsuojelun näkökulma

tämä metsästysasian jatkuva esillä oleminen on ollut kaikissa kansallispuistohankkeissa viime aikoina vahvasti esillä

mutta väitän että suomalaiset eivät ole niin tyhmiä kuin perussuomalaiset ajattelevat että ollaan aina sitä mieltä että kaikki ennakkoluulot ovat oikein

eli tämä tulkinta jonka nyt eu on antanut oda rahoista ja niiden suhteesta uusiin kehittyvien maiden avustusrahoihin adaptaatioon ja teknologian siirtoon on kielteinen ja se on huono signaali jälleen kööpenhaminaan

zyskowicz kokoomuspuolueesta ilmoitti jo ihan alkuvaiheessa ettei kansaneläkemaksua voida kompensoida sillä tavalla ympäristöverolla että se rasittaisi teollisuutta

tämä pörssin kritiikki on ihan paikallaan mutta me tarvitsemme toimenpiteitä ed

lopuksi helsingissä oli vastikään korkean tason konferenssi jonka professori patomäki oli kutsunut koolle hänhän on helsingin yliopiston erään huippuyksikön vetäjä ja nimenomaan kysymyksessä on ilmastonmuutoksen hillintä

hotelliyrittämistä löytyy kyllä lapissa ja kansallispuiston rajojen ulkopuolella ihan yllin kyllin

reijonen oli myös ympäristövaliokunnassa ympäristövaliokunta otti yksimielisen kannan ed

se antoi tietysti pohjaa aika tavalla myöskin sille että tällaisen huolen hirvenmetsästyksen jatkumisesta olisi voinut jättää omaan arvoonsa mutta edelleenkin se täällä kyllä oli esillä

reijonen siihen että esimerkiksi auton käyttövero pitäisi sillä tavalla suunnata kun sitä kehitetään että se ottaisi huomioon esimerkiksi ihmisten asuinpaikan

siellä päästökauppa ajattelun tilalle tuodaan nimenomaan hiilimaksua niin että kun hiiltä käytetään

samoin nämä metsästysjärjestöt ikään kuin elävät siinä vanhassa mallissa eivät sillä tavalla ehkä tunnekaan uutta luonnonsuojelulain sisältöä siltä osin että se on vapauttanut tätä haittaeläimen poistamista

fi oloihin teoksen yksittäisiin poltetaan hiilidioksidiksi tai sitten vähennetään hiilinieluja silloin näistä joutuisi maksamaan

samalla väestöräjähdys on tunnustettava

se ylläpitää köyhyyttä ja lisää sitä

edellisen kauden aikana lopetettiin varallisuusvero nyt on kansaneläkemaksu poistettu työnantajilta suurituloisten verotusta on oleellisesti helpotettu

maapallon väkiluku on jo nyt ylittänyt planeetan järkevän kantokyvyn ja meidän on täällä pohjoisessa tästä toki kannettava erityinen vastuu tuettava naisten aseman parantamista erityisesti kehitysmaissa tyttöjen kouluttamista ja esimerkiksi hiv ongelman hallitsemista

eläinkantojen uskot teen hajua mahdollistavan mary taikka hirvieläinkantojen ajoa mahdollistavaa tilannetta kansallispuiston sisällä

se on ollut siis tuollaista republikaanista veropolitiikkaa ja vastassa on sellainen obama linja joka voisi lisätä nimenomaan hyvin toimeentulevien ja rikkaiden ihmisten verotusta palauttaa sitä pikkasen sille tasolle jolla se on muutama vuosi sitten ollut

nämä viittaukset näihin hirvionnettomuuksiin ovat vähän pakonomaisia tässä mietinnössä

puhemies

ainakaan tuossa porvoon moottoritiellä niitä ei sinänsä ole koska se on hyvin aidattu ja tietysti joskus saattaa joku portti olla auki mutta sieltä ne hirvet aidan takaa katselevat sinne moottoritielle eivätkä liiku siellä

se mikä on hienoa toisaalta on tietysti tämä että myös maan päälehti on ottanut tämän päivän pääkirjoituksessaan kantaa näihin östersundomin viherkäytäviin ja toteaa että ne on turvattava

itse priorisoin radat ja tämä kotolahden esimerkki kotkasta on tietysti hyvin tärkeä asia

tämä osa aikaeläkkeen heikentäminen taikka se että siihen ei enää samalla iällä pääse kuin aikaisemmin on tietysti sitä samaa pientä keppilinjaa mitä nyt hallitus on yrittänyt viedä eteenpäin eli tämä työssään pysyy olon ajan tätä työssäoloajan pidentämistä

hallitushan veti tavallaan yhtäkkiä länget kaulaan lopetti sen kehittämisen ikään kuin astui pois siitä lupauksesta mikä oli ollut aikaisemmin silloin kun ne työt siellä keskeytyivät

nyt tällä tavalla pääkaupunkiseutu on saanut myös ikään kuin vasemman keuhkon tuon oikean keuhkon lisäksi joka on nuuksio ja tällä tavalla ollaan menossa eteenpäin

mutta se että ikään kuin nyt otetaan vr tällaiseksi veturiksi tässäkin asiassa radan rakentamisessa ei tietenkään oikein ole pitemmällä eikä lyhyelläkään aikavälillä kestävää

mutta samalla on sanottava se että kuitenkin tämä järjestelmä on ollut sellainen kevyt lasku eläkkeelle joka on kuitenkin mahdollistanut monillekin pysymisen sitten sen toisen puolen työajastaan mikä olisi käytettävissä myös työmarkkinoiden palveluksessa jotenka se on ollut siinä mielessä positiivinen jaksamista tukeva hanke

kansalaistoiminnan kautta tuli valiokuntaan tiedoksi se että alueella ollaan hakemassa louhintalupaa aivan tähän itse kansallispuiston sydämen läheisyyteen

mutta kotolahti on tärkeä nimenomaan niiden pitkien junien aikaansaamiseksi että saadaan enemmän kiskoja myöten suomelta venäjälle

arhinmäki teki omassa puheenvuorossaan ehdotuksen päiväjärjestykseen siirtymisen sanamuodosta ja se kuuluu

näin ollen tähän on otettu aika tiukka ja selkeä kanta että ei pidä antaa tällaista louhintalupaa johonka myöskään sipoon kunta ei ole suostunut

juurikkala omassa puheenvuorossaan painotti tämän prosenttiluvun tärkeyttä

se on mielestäni positiivista niin kuin se ilmastolakiasiankin esille ottaminen ja tässä mielessä tuen itse toki kannatan samoin ed

huovinen täällä on useampaan kertaan sanonut se on selvä ja hallitus on siitä puhunut aikaisemminkin mutta nyt kööpenhaminassa tuo lopputulos prosentit oikeudellisesti sitova sopimus on keskeinen

tul

tuo synkästi luistellaan paris neljästoista sija

tarkastelun siis ilmastonmuutoksen tarkastelun painopiste on alkanut siirtyä itse ilmiöstä sen vaikutusten torjuntaan eli mitigaatiosta adaptaatioon ja tämä on sellainen asia että se ei saa olla painopiste ei missään tapauksessa adaptaatio

se tutkimus on varmasti hyvin epätasainen ammatilliseen liikenteeseen liittyvä raskas kalusto vaatisi paljon enemmän

tässä mielessä pitäisi palata kyllä ihan uuteen tilanteeseen ja kehittää tätä lääkärinlausunnon antamistapaa

keskustelu on

toisaalta historiaan niin silloin kun kansaneläke tuli yleensä käytäntöön siinä vaiheessa silloinen kansaneläkeikä oli useimmille vakuutetuille saavuttamaton etu

kaiken kaikkiaan pitäisi kehittää sellainen malli joka on toteutettavissa terveyskeskuksissa ja terveyskeskuslääkärin täydennyskoulutuksen avulla mihin täällä viitattiin ja sillä tavalla pystyttäisiin yleensä ajokortin myöntämisen perään lääketieteellisesti paremmin katsomaan

pidän ed

lakialoitteita tehdään ne menevät valiokuntaan ne siellä helposti nuijitaan vain saapuneiksi mutta tämäkin olisi kyllä sellainen aloite joka asianomaisen valiokunnan olisi syytä lähettää tiedoksi ministeriöön

arvoisa puhemies

kysymyksessä on sipoonkorven kansallispuiston perustaminen mikä on hieno asia

tästä olemme varsin paljon jo keskustelleet ensimmäisen käsittelyn yhteydessä

tässä vaiheessa haluan tuoda esille lausumaehdotuksen jonka ehdotan eduskunnan kannaksi

suomi on euroopan johtomaita tässä asiassa katoliset espanja italia pitävät perää

tätä toteutettaessa ovat käytettävissä maakuntakaavan ja yleiskaavan kehittämiskeskustelut sekä valtakunnallisten alueidenkäytöntavoitteet

eli tämä väestöräjähdys on globaalinen ongelma ja suurin ongelma

arvoisa puhemies

tämä lausumaehdotus haluaa painottaa asiaa joka on varsin vähäisessä määrin tullut esille ympäristövaliokunnan mietinnössä vaikka ympäristövaliokunta muuten omassa keskustelussaan hyvinkin laajasti tätä asiaa kävi lävitse

mutta takaisin suomeen puhemies tämä

keskustelu on päättynyt

puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään työ tasa arvoasiainvaliot

arvoisa herra puhemies

kiitokset on annettu sekä ed

puhemiesneuvosto ehdottaa että mietintö pannaan pöydälle kolmas kuudetta kaksituhattakymmenen pidettävään täysistunto hyväksyttäneen hyväksy

rajamäelle ja ed

se on ihan paikallaan

tämän päivän uutisiahan on pääministeri putinin vierailu torfjanovkan tulliasemalla tai rajanylityspaikalla vastapäätä vaalimaata ja siellä oli hiljaista eli rekat menivät nopeasti yli rajan

se eläimen tappaminen saattaa olla sitä etenkin kun eläintä jahdataan ja sitten se lopulta nujerretaan mutta se ei aina sitä kuitenkaan ole etenkin kun liikutaan pitkin maailmaa helikoptereilla ja gepardeja käydään ampumassa afrikassa niin kuin tiedetään näitä henkilöitä olleen suomestakin

varmaan johtui sellaisesta ilmiöstä kuin pääministerin vierailu

mutta tämä tilanne kaksoislaskutuksesta näistä kuittikaupoista kaikesta tästä korruptiosta se heijastuu myös rekkajonoihin

osa heistä on täällä paikalla ja tässä mielessä tämä riistahallintolaki tulee varmaan hyvään tarkoitukseen noin yleisesti eli bona fide

ja kun nyt toivon mukaan niin kuin nyt ennakoidaan ensi kesänä olisi siirrytty jo sähköiseen tullaukseen niin se ehkä auttaa

mutta tämä on hyvää toimintaa ja samalla me voimme täällä vähän tuulettaa käsityksiämme suomen vähästä korruptoituneisuudesta